sitten toisaalta kun on myöskin maita niin kuin suomi jotka ovat itse hoitaneet hyvin omaa talouttaan niin on ymmärrettävää että me haluamme myöskin omia riskejä minimoida ja sen takia esimerkiksi olemme näitä vakuuksia va

äskettäin julkistetun pohjoismaisen selvityksen mukaan suomessa ja ruotsissa on kolme kertaa kovempi työttömyys kuin norjassa

niin näyttää jatkuvan myöskin vanha poliittinen kulttuuri koska te pääministeri kiviniemi ette näy todellisuudessa olevan halukas tekemään opposition kanssa yhteistyötä

eli tältä osin siihen viittaaminen tai sen siteeraaminen ei ole ajanmukaista koska sen jälkeen on lisäpäätöksiä edelleenkin tehty

arvoisa puhemies

mutta ehkä mielenkiintoista näin hallituksen näkökulmasta oli kyllä huomata myös se että oppositio ei kykenisi muodostamaan hallitusta niin eri linjoilla oppositiopuolueet myöskin valtion ensi vuoden budjetin osalta ovat

arvoisa puhemies

te ette siis kiellä ettekä torju suomalaisten palkansaajien eläketurvan leikkaamista ja tämä on teiltä pääministeri vanhanen selkeä kannanotto

zyskowicz ja myös teille ed

orpo että me pidämme tätä demokratiakriisiä hyvin vakavana

me kannamme huolta siitä että kansalaisten luottamus poliittiseen päätöksentekoon on romuttunut

olen lukenut molemmat budjettiesitykset voin kertoa sen edustaja ruohonen lernerille ja minusta on hyvä jatkaa myöskin tätä keskustelua sitten valiokuntatasolla kun budjettia valtiovarainvaliokunnassa käsitellään

se lisää oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa se lisää myöskin verotuloja valtiolle

sen takia meidän mielestämme pitää rohkeasti käydä keskustelua myös uudistuksista ja rohkeista uudistuksista joilla me voisimme olla palauttamassa kansalaisten luottamusta päätöksentekoon

he ovat myös panostaneet merkittävästi ympäristöteknologiaan

edustaja tiilikainen tämä hallitus ei kevennä työn verotusta tämä hallitus pitää työn verotuksen ennallaan mutta keskustan esitys kiristää työn verotusta

kysyisinkin teiltä arvoisa valtiovarainministeri oletteko te tyytyväinen oman hallituksenne toimenpiteisiin

siinä yhtenä esimerkkinä on ollut muun muassa mahdollisuus siirtyä ruotsin kaltaiseen listavaalijärjestelmään jossa äänestäjä äänestää puolueen ohella myöskin ehdokasta mutta olen huomannut sen jos sallitte arvoisa puhemies että hallituspuolueilla ei ole ollut valmiutta tähän rohkeaan keskusteluun

minusta tämä olisi nyt erittäin hyvä myöskin todeta avoimesti tässä että missään hallitusohjelmassa missään hallituksen linjauksessa ei lähdetä siitä että me kevennämme työn verotusta

nyt on selkeästi todettu myös tässä tiedonannossa että hallitus ei halua rajoittaa kaikkia ulkopuolisia tukia vaan pelkästään ay tukia

hallitus ei ole kiristämässä energiaveroja mutta teidän esityksenne palauttaa kelamaksu tässä suhdannetilanteessa tarkoittaisi noin miljardin euron lisälaskua elinkeinoelämälle

se tarkoittaisi lisälaskua paperiteollisuuteen se tarkoittaisi lisälaskua myöskin meidän metalliteollisuuteemme ja sitä kautta vaikeuttaisi meidän yritystemme toimintaedellytyksiä

on selvää että tässä taloustilanteessa tämän epävarmuuden keskellä maksaessamme laman laskua kaikkien on kiristettävä vyötä valtiontaloudessa kuntataloudessa kaikkien on tehtävä uhrauksia

ja tämä hallitus on historiallinen siinä että samaan aikaan kun me leikkaamme ja teemme veronkorotuksia me huolehdimme myöskin kaikista pienituloisimpien ihmisten asemasta perusturvan korotuksella mutta myöskin heidän verotustaan keventämällä

arvoisa puhemies

edustaja tölli viittasi puheenvuorossaan vaikutusarvioihin ja kyseli onko hallitus tehnyt vaikutusarvioita muun muassa rakennepaketin eri toimenpiteistä

mutta olin tietenkin hyvin ilahtunut suomen pankin viime viikon ulostulosta jossa suomen pankin ekonomistit olivat tehneet oman riippumattoman arviointityönsä hallituksen rakennetoimenpiteistä ja päätyneet siihen johtopäätökseen jonka täällä jo valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja kertoi

eli mikäli hallitus toteuttaa rakennepoliittisen uudistusohjelmansa kaikki toimenpiteet ja vielä etupainotteisesti niin heidän arvionsa mukaan kestävyysvaje pystytään näillä toimilla umpeen kuromaan

sitten muutama muu huomio tästä käydystä keskustelusta

nimittäin mehän neuvottelemme tällä hetkellä euroopan unionissa pankkiunionista ja ennen kaikkea tällä hetkellä sen kriisiratkaisuviranomaisesta ja myöskin toimialalta kerättävästä vakausmaksusta

minusta oli erittäin hyvä saada perussuomalaisten uudelta eduskuntaryhmän puheenjohtajalta vastaus siihen että perussuomalaiset ilmeisesti ovat valmiita velkaantumisen taittamistavoitteeseen sitoutumaan ja toisaalta myöskin ovat sitä mieltä että tuo tavoite pitäisi saavuttaa jaksottamalla sopeutusta useammalle vuodelle

suomi seurasi ruotsin tietä myöskin sääti suomessa pankkiveron ja ajatuksena on se että me keräämme pankilta veroluonteista maksua jotta me voimme rahastoida sen ja varautua mahdollisiin tuleviin pankkikriiseihin

kun olen kuunnellut ministeri kataista olen tullut vakuuttuneeksi siitä että hän puhuu pehmoisia niin omasta budjetista kuin myös sosialidemokraattien vaihtoehdosta niin tälle vuodelle kuin myös ensi vuodelle

tiedän että tällä hetkellä suomalainen pankkisektori on varsin terveessä tilassa verrattuna monen muun maan pankkisektoriin mutta me emme voi poissulkea sitä etteikö joskus tulevaisuudessa suomessakin koettaisi pankkikriisiä ja on tärkeää että silloin toimialalta on myöskin kerätty rahastoon varoja ettei meidän tarvitse turvautua siinä tilanteessa veronmaksajien kukkaroon

mitä tulee tähän taloustilanteeseen on totta niin kuin pääministeri totesi että kriisi on kansainvälinen ja kaikkiin näihin me emme pysty vaikuttamaan

te samaan aikaan edustaja tiilikainen arvostelette hallitusta velkaantumisesta ja teidän omassa talousarvioesityksessänne lisäätte valtion velkaantumista

mutta on olemassa keinoja on olemassa asioita joihin me yhteiskunnalliset päättäjät suomessa voimme vaikuttaa

te arvostelette hallitusta siitä että me teemme menosäästöjä ja veronkorotuksia mutta kuitenkin suurelta osin jos katsomme valtion budjettikirjaa te olette olleet tukemassa hallituksen tekemiä sopeuttamistoimia

eli hieman ihmettelen jos keskusta lähtee siitä että mennään mieluummin veronmaksajien kukkarolle kuin kerätään toimialalta kriisiä varten rahastoon varoja

meidän mielestämme kuten myöskin suomalaisten huippuekonomistien elinkeinoelämän mielestä työmarkkinajärjestöjen mielestä hallitus ei tee sitä kaikkea mitä nyt pystyttäisiin tekemään

arvoisa puhemies

kiitoksia eduskuntaryhmille erittäin arvokkaista näkemyksistä ja toisaalta kiitän myöskin valtiovarainvaliokuntaa mietinnöstä jossa on mielestäni paneuduttu hyvin huolella tähän tärkeään asiaan eli tulevien vuosien valtiontalouden kehyksiin

arvoisa puhemies

täällä te annatte ymmärtää että meillä on ikään kuin olemassa jonkinlainen kasvu talouskasvu joka tulee taivaasta tekemällä teidän infra oy tai jonkinlainen kasvurahasto ja sillä suomen talouskasvu lähtee niin nousuun että meidän ei tarvitse tehdä enää minkäänlaisia sopeutustoimia

sitten arvoisa puhemies ihan ansiokkaasti salissa on käyty keskustelua teollisuuden tulevaisuudesta ja siitä sietääkin käydä keskustelua koska aihe on hyvin tärkeä koko meidän kansantaloutemme näkökulmasta ja yksi keskeinen syy siihen miksi me olemme tällä hetkellä niin isoissa vaikeuksissa johtuu meidän paperi ja metsäteollisuuden sekä elektroniikkateollisuuden romahduksesta

perussuomalaisten osalta minulle on edelleenkin epäselvänä se ottaisivatko perussuomalaiset lisää velkaa vai leikkaisivatko perussuomalaiset rahoittaakseen kaikki ne lukuisat parannusesitykset joita te omassa ryhmäpuheenvuorossanne esititte

kysyisin nyt lopuksi vielä valtiovarainministeriltä kun totesitte hienosti että leikkauslistoja säästölistoja ei ole hallituksella suunnitteilla

niillä on erittäin heikot työllisyysvaikutukset mutta silti tämä hallitus on tässä tilanteessa tehnyt ylisuuret veronkevennykset jotka tutkijoidenkin mukaan ovat olleet juuri suurituloisia tukevia

nimittäin sellaista kasvua ei ole näköpiirissä ei teidän toimillanne eikä millään muillakaan toimilla joka hoitaisi tuon velkaantumisen ongelman ja lisäsopeutustarpeen

kun edustaja lindström viittasi antamaani haastatteluun ja myöskin täällä salissa käytettyyn edustaja uotilan puheenvuoroon niin hallitus on rakennepaketin yhteydessä sitoutunut tekemään myöskin teollisuuspoliittisen ohjelman

samanaikaisesti näiden sopeutustoimien kanssa menoja suunnataan kuitenkin uudelleen erityisesti perusturvaan ja myöskin työllisyyden tukemiseen

minusta olisi hirveän reilua suomen kansaa kohtaan mutta myöskin teidän kollegojanne kohtaan että te kertoisitte meille oletteko te valmiita sitoutumaan valtion velkaantumisen taittamiseen ja jos olette millä aikataululla

edustaja tiilikainen ette kai te tosissanne väitä ja rehellisenä miehenä että hallitus ei ole tehnyt mitään työnteon kannattavuuden parantamiseksi työnteon vastaanottamisen parantamiseksi työurien pidentämiseksi niin kuin te omassa puheenvuorossanne totesitte

tämä on sosiaalisesti oikeudenmukaista mutta näemme että tällä myöskin omalta osaltaan pidetään yllä kulutuskysyntää ja kotimarkkinoiden toimivuutta

tarkoitus on yhdessä hallituksen toimin katsoa miten hallitus pystyy tukemaan suomessa teollisuuden toimintaedellytyksiä ja aivan kuten täällä muun muassa edustaja sinnemäki viittasi myöskin hakemaan tänne uusia teollisuuden toimialoja synnyttämään uusia teollisia työpaikkoja

sen takia on aivan olennaista miten se dieetti tehdään

uskon että tästä hyötyisi suomen kansa mutta myöskin kansainväliset luottoluokittajat jotka arvioivat sitä minkälaiset poliittiset päätöksentekijät suomen taloudesta päätöksiä tekevät tällä hallituskaudella mutta mahdollisesti myöskin seuraavalla

täällä on monessa puheenvuorossa viitattu kansainvälisen talouden tilanteeseen ja ennen kaikkea tähän vallitsevaan euroopan talouskriisiin ja on ehkä hyvä todeta myöskin tässä yhteydessä että valtiovarainministeriö tekee koko ajan skenaariotyötä eri vaihtoehdoista mihin suomi ja maailma saattavat olla menossa lähiaikoina

hallitus on uudistamassa oppisopimuskoulutusta hallitus ottaa käyttöön työttömän verokortin hallitus on uudistamassa osa aikaeläkettä hallitus on uudistamassa työttömyysturvaa

sen takia minun täytyy todeta että tuo vastauksenne ei kyllä minua tyydyttänyt kun ette selkeästi voinut kertoa meille milloin tuotte esityksen pääomatuloveron nostamisesta tähän saliin esityksen jolla on laaja tuki yli poliittisten puoluerajojen

kaikilla näillä lukemattomilla keinoilla voin luetella näitä vielä paljon lisää me parannamme työnteon kannattavuutta me pidennämme työuria ja nämä ovat tärkeitä uudistuksia joilla lisätään työntekoa suomessa koska se on tämän hallituksen tavoite

me emme yksin voi valtion ja julkisin päätöksin olla luomassa teollisuudelle tulevaisuutta vaan kyllä yrityksillä itsellään on myöskin suuri vastuu tuotekehityksen ja uusien innovaatioiden synnyttämisessä

mutta samalla on tärkeää huomata myös se mikä eilen suomessa vierailleen talousnobelisti joseph stiglitzin viesti oli eli että yksipuolisilla lisäleikkauspäätöksillä taantumatilannetta ainoastaan pahennettaisiin ja työllisyyttä heikennettäisiin

se on mielestäni hyvin tärkeä ja periaatteellinen linjaus että vaikeina taloudellisina aikoina me joudumme nostamaan veroja mutta me pyrimme tekemään sen mahdollisimman oikeudenmukaisesti

harmaa talous on virus joka hoitamattomana leviää yhteiskunnassa ja tämän viruksen taltuttamiseen ei tämä hallituksen tarjoama lepohoito riitä vaan tarvitaan järeämpiä otteita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sitten arvoisa puhemies edustaja tynkkynen viittasi tulevaan kehysriiheen ja pohdiskeli ehkä ääneen sitä onko vielä mahdollisuus tehdä jonkinlaisia lisärakenneuudistuksia tai voisimmeko aikatauluttaa jo tehtyjä uudistuksia toisella tapaa niin että sopeutustoimien määrä kehysriihessä olisi pienempi

on totta että hallitus suuntaa kehitysyhteistyötä entistä enemmän yritysten kautta tehtäväksi ja ainakin minun mielestäni yritysten kautta kanavoitavan tuen ensisijainen tehtävä on saada aikaan kehitysvaikutuksia

suhdannepolitiikan perusopit ovat siis edelleenkin voimassa ja tästä syystä näiden mahdollisten lisätoimenpiteiden ajoitus on erityisen tärkeä

koska me olemme joutuneet myöskin tekemään kompromisseja muun muassa arvonlisäveron osalta niin me aikaistamme sosiaaliturvan indeksikorotukset jo ensi vuoden alkuun jotka kompensoivat sosiaaliturvan saajille tuon arvonlisäveron korotuksen

minusta oli hyvä kuulla eri poliittisten ryhmien puheenvuorot ja saada sitä kautta myös selkeys suomen nato jäsenyyteen

teemme tätäkin kautta oikeudenmukaisuuden tekoja kuten myöskin sillä että kevennämme pienituloisten ihmisten verotusta työtulovähennystä nostamalla ja kuntaveron perusvähennystä nostamalla sekä työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamisella puolison tulojen osalta